toimittaja toisti kysymällä oletteko sitoutunut ay liikkeen menetelmiin myös siinä vaiheessa jos mennään yleislakkoon

ei ole toistaiseksi kelvannut

oppositiopuolueen puheenjohtaja vastasi suora lainaus

arvoisa herra puhemies

mitään keinoa ei pois suljeta

arvoisa puhemies

tähän hämmennykseen sen lisäksi että on käyty keskustelua siitä miten tuo verotuksen kautta tehtävä kompensaatio oikein tapahtuisi kyllä viikko sitten tiistaina käydyssä välikysymyskeskustelussa pääministeri eduskunnan salissa kertoi jotakin sellaista mitä minun on edelleen erittäin vaikea ymmärtää

halusin tulla lukemaan nämä suorat sitaatit ihan vain jo sen vuoksi että oletan että eduskunnan pöytäkirjoja näiltä osin tullaan lukemaan myöhemminkin ettei tule lausuttua väärää todistusta eikä tarvitse vääristellä sitä mitä on puhuttu tai sanottu

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

se uudistus on valmisteltu parlamentaarisesti ja odotan sitä hetkeä kun kaikki eduskuntapuolueet ovat aidosti sitoutuneet tähän parlamentaariseen valmisteluun

arvoisat edustajat ei kyse ole halusta teot ratkaisevat

hallituksen esitykseen sisältyvät työttömyysturvalain muutokset muodostavat kokonaisuuden jossa osa ehdotuksista selkeästi parantaa nykyistä turvaa ja toisaalta osa ehdotuksista merkitsee että työttömyysturva nykyiseen verrattuna osin heikkenee

kun näihin kahteen asiakirjaan vertaa tätä budjettivastalausetta on tapahtunut kehitystä

välikysymyksessä nostetaan esiin lapsilisiin kohdistuva säästö ja eläkeläisten asema

uudistusta koskevat peruslinjaukset perustuvat sata komitean ehdotukseen kokonaisuudistuksen peruslinjauksista sekä aikuiskoulutuksen tukijärjestelmien selkiyttämistä ja aikuisopiskelijoiden opintososiaalisten etuuksien uudistamista valmistelleen akku johtoryhmän sata komitealle tekemään ehdotukseen

arvoisa herra puhemies

kataisenurpilaisen hallitus on luvannut että niukkuutta jaettaessa ja säästöpäätöksiä tehtäessä sosiaaliturvaan ja sen tasoon ei puututa

lapsilisäsäästö pyritään toteuttamaan niin että sillä olisi mahdollisimman vähän vaikutusta lapsiköyhyyden kasvuun ja sitä kautta lasten elämään ja asemaan yhteiskunnassa

voin olla johtopäätöksissäni täysin harhassa mutta kun lukee näitä teidän esityksiänne lukee historiaa ja lukee tämän päivän esityksiä me puhumme ihan eri ihmisryhmistä

kun sote on maalissa suomen kuntien rooli asema merkitys on toinen kuin se on tänään

lapsilisään tehtävä säästö ei vaikuta lainkaan kaikkein pienituloisimpien perheiden taloustilanteeseen

me hyväksyimme eduskunnassa pari viikkoa sitten lain jossa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työeläkevakuutusmaksua nostettiin nostettiin tavalla jota ei tehty minkään muun väestöryhmän osalta

siirrämmehän me ainakin niin kuin minä ymmärrän sanan järjestämisvastuu sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisvastuun pois suomen kunnilta

jos minä sanon ääneen meille keskustalaisille on tärkeä asia se että kansaneläkkeen tasokorotus tehdään takuueläkkeen muodossa

sata komitea pitää tavoiteltavana muuttaa sosiaaliturvaa uusien mahdollisuuksien suuntaan ja korostaa aktiivisten toimenpiteiden roolia passiivisen toimeentuloturvan rinnalla ja sijasta

on tai miten tähän soteen suhtaudutaan nimittäin jos harrastaisin sitä samaa kuullun ja luetun ja luullun väärinymmärtämistä mitä täällä on tahallisesti tänäkin iltana tehty niin vähintä olisi se että kerrottaisiin eteneekö tämä hiihto vai ei tämä sote hiihto koska vähänkään tulkiten kun me olemme kysyneet miksi tämä lainmuutos kuntarakennelakiin tehdään tällä tavalla kuin tehdään niin vastaukset ovat olleet mielenkiintoisia ja jossittelevia siitä että miten tämän soten oikein käykään

ja neljä kiinni ja menemään mutta mitä se sitten menemme puhui niistä on siis perustelee taiveaho anneli kiljunen

nyt meillä on käsittelyssä hallituksen esitys lomituspalvelulain muuttamisesta ja kyse on selkeästä säästölaista

esitykseen sisältyy ehdotuksia kannusteista jotka tukevat työnhakijaa hakeutumaan työllistymistä edistäviin toimiin kuten koulutukseen työkokeiluun työelämävalmennukseen työharjoitteluun tai kuntouttavaan työtoimintaan

ey väätäinen ja työr

onko todella niin että pääministeri stubbin hallituksen terveiset lapsiperheille ja erityisesti niille kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsiperheille ovat että tervemenoa toimeentulotukiluukulle

kenelläkään ei varmasti ole mitään sitä vastaan että lomituspalveluja järjestetään mahdollisimman taloudellisesti

toisekseen onko pääministeri stubbin hallituksen viesti lapsiperheille todellakin se että me leikkaamme tässä maassa universaalia sosiaaliturvaa jotakin sellaista joka kuuluu kaikille ja sitten me teemme kompensaation verotuksen kautta

valiokunta toteaa että näihin kahteen hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset olisi tullut antaa eduskunnalle yhtenä esityksenä jolloin kokonaisuus hahmottuisi selkeämmin

nehän turvaavat itse toimintaa ja tilanteessa missä maatalouslomittajien saatavuudessa on ainakin alueellisia vaikeuksia niin tämänsuuntaiset esitykset ovat kannatettavia

arvoisa herra puhemies

on ollut mielenkiintoista kuunneltavaa se miten hallituspuolueitten kansanedustajat ovat selittäneet sitä että ensin kehysriihi valmistui pidettiin kiireen vilkkaa tiedotustilaisuus jossa jaettiin tikkukaramelleja tuli kiire lähteä parlamentarismia kunnioittaen eduskuntaan toimittajille ei annettu mahdollisuuksia lisäkysymyksiin

meillä on muutamia sellaisia koko hyvinvointiyhteiskunnan perustoihin meneviä ankkureita joista lapsilisä on yksi ja se ydin on se että riippumatta siitä mikä on tulotaso voi kokea olevansa saman järjestelmän piirissä

työntekijän ja yrittäjän työssäoloehtoihin ehdotettavat muutokset ovat selkeitä parannuksia työttömyysturvaan ja varsinkin tämänhetkisessä suhdanne ja työllisyystilanteessa erittäin tervetulleita

arvoisa herra puhemies

eduskunnan kyselytunnilla hallitus esiintyi hyvin itsevarmasti voisi jopa sanoa ylimielisesti heitellen erilaisia herjoja ihan henkilöön meneviä herjoja edustajille

aikana jolloin maatalouden kannattavuus on muutoinkin heikkoa ja maatalousyrittäjien jaksamiseen pitäisi päinvastoin investoida ja panostaa ovat esitykset huonosti harkittuja ja näin ollen myös perustelemattomiakin

ei ole ihan pikku juttu että pääministeri välikysymysvastauksessaan kertoo että me leikkaamme mutta ollos huoleton tämä homma tulee hoidettua muuta kautta

esitykset ovat myös vastoin hallituksen lupauksia parantaa maatalousyrittäjien asemaa sekä vastoin hallitusohjelman lupausta jatkaa maatalouslomituksen kehittämistä valmistelleen työryhmän työtä

toistan

kun työttömyysturvalle palaamiseen oikeuttavan työssäolon tarkastelujaksoa samalla pidennetään saavat pätkätöitä tekevät nykyistä helpommin työssäoloehdon uudelleen täytetyksi

kaksi ollaan perustavaa laatua olevien asioiden kanssa tekemisissä kun ensin leikataan kaikille kuuluvaa etuutta ja sen jälkeen yritetään etsiä verotuksen kautta kompensaatiota

lakiehdotuksessa esitetään muutettavaksi samalla tilalla työskentelevien maatalousyrittäjien velvollisuutta pitää vuosilomaa nykyistä enemmän samanaikaisesti

tarkastelujakson pidennyksen vaikutuksesta työmarkkinatuelle putoamisen sijasta työttömyyspäivärahan piirissä pysytään pidempään kun vähäisetkin työt voidaan ottaa huomioon pidemmältä ajanjaksolta

vaikka laki sinänsä jättää mahdollisuuden jatkaa tietyin edellytyksin nykytilannetta on silloin kuitenkin kyse poikkeuksesta pääsääntöön

tämä vain lukujen valossa mutta se tapa jolla hallitus on esiintynyt ja se mikä minusta on ollut mielenkiintoista miten tätä tilannetta on yritetty selittää jopa uudella poliittisella kulttuurilla siitä miten asioita julkisuuden kautta käsitellään ja hoidetaan onhan tämä aika erikoista

lisäksi on hyvä että työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidentää osallistumisaika työllistämistä edistäviin toimenpiteisiin riippumatta toimenpiteestä

on näköpiirissä tilanne missä taloudellinen tilanne ei helpotu ja vaikeat ajat jatkuvat mutta kyllä näitten listojen joita tänä syksynä näitten säästöjen osalta ja rakennepoliittisten muutosten osalta

on viitattu menneisiin aikoihin jolloin valmistelu oli täysin toisentyyppistä ja on kysytty että kumpi on parempi

tilanteessa missä maatalouden kannattavuus on monella tavoin koetuksella ja toisaalta sijaisavun tarve esimerkiksi sairauden tai vanhempainvapaan aikana on vain harvoin harkinnanvarainen ei esitystä edes säästöihin vedoten voi pitää kannatettavana

se että tullaan valmiilla esityksillä yksimielisillä hallituksen esityksillä eduskuntasaliin puolustetaan niitä ja pidetään niistä kiinni tehdään muutokset jos aihetta on vai sitten tämä toistan aiemmin sanomaani jopa uudeksi toimintakulttuuriksi twitter aikakauden toimintakulttuuriksi nimetty toimintatapa

arvoisa herra puhemies

eihän tässä opposition näkökulmasta muuta voi kuin yksi edelleen toivoa että tämä pöljistäkin pöljin lapsilisien leikkauspäätös perutaan ja kaksi jos ette sitä arvoisat hallituksen edustajat ja hallituspuolueitten kansanedustajat tee niin tehkää nyt edes sitten sellainen kompensaatiomalli joka toimii niin että saman tulotason omaavat perheet eivät joudu erilaiseen asemaan riippuen siitä minkä verran palkkaa saa isä tai minkä verran saa äiti

ansiorajaa ei ole sidottu indeksiin joten se on reaalisesti alentunut

kuten jo arvoisa herra puhemies totesin edellä olevan perusteella me esitämme keskustan eduskuntaryhmänä että tämä lakiesitys hylätään

nyt on keskusteltu yritysverotuksesta osinkojen verottamisesta

täällä nimittäin tilanteessa jossa minun käsittääkseni on kolme oppositiopuolueryhmää pidettiin viisi oppositiopuolueen ryhmäpuheenvuoroa

arvoisa herra puhemies

tässä välikysymyskeskustelussa on ollut monta hyvää elementtiä mutta sitten tässä on ollut elementtejä joissa opposition puheenvuoroissa on menty pääministerin persoonaan ja henkilöön tavalla jossa olisi opettelemisen varaa

toinen näkökulma tähän on se että kun asioita valmistellaan ymmärrän sen että on erilaisia näkemyksiä mutta erityisesti yritystoimintaan liittyen jos elinkeinoelämä jotakin on odottanut jos joku on ollut suomalaisen yhteiskunnan vahvuus se on ollut se että asioita on voinut ennakoida

arvoisa herra puhemies

käydyn keskustelun aikana valtiovarainministeri puhui meille edustajille suomen mallista jossa oli kolme osaa siitä miten suomessa asioita hoidetaan

ja kolme arvoisa herra puhemies

ei voi kuin toivoa opposition näkökulmasta että kun näitä vaikeita päätöksiä tehdään jatkossakin kuka niitä sitten onkaan tekemässä joku logiikka säilyisi jo ihan yleisen hyväksyttävyyden ja ymmärtämisen ylläpitämiseksi

vuolanne kiitos saamastani palautteesta

kolmantena osana tässä suomen mallissa valtiovarainministeri mainitsi että hallitus vie eteenpäin rakenteellisia uudistuksia ja hän käytti tästä esimerkkinä tätä nuorisotakuuta

työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavia etuuksia yhtenäistetään siten että kaikkien työllistymistä edistävien toimien ajalta maksetaan sitä työttömyysetuutta johon hakijalla työttömänä olisi oikeus

toimintatapoja on niin monenlaisia ja ne mitkä toimivat työväentaloilla agitaatiopuheissa eivät toimi toinen toistemme oppaina tässä salissa

on kiitoksen maininta että hallitus nuo muutokset jotka se osinkoverotuksen osalta teki teki jo tässä vaiheessa ettei käynyt niin kuin erään toisen suuren hankkeen osalta johon myöhemmin puheenvuorossani palaan jossa on määräeräpäiviä ollut matkan varrella useita ja vieläkään emme oikein tiedä mihin tässä ollaan menossa

minulla on hieman erilainen käsitys ja keskustalla on hieman erilainen käsitys siitä mitä ovat rakenteelliset uudistukset minkä mittaluokan uudistuksesta on kysymys ja mihin pyritään mitä tavoitellaan

vain eduskunnan toimintatavat joissa on kohteliasta teititellä kollegoja ja vain se että jotkut sanat ovat pannassa ja niitä ei käytetä estävät minua käyttämästä muuta sanaa ja muuta retoriikkaa kuin

heinäluomalle toistan siteeraan puheenjohtajan sanoja

mitään keinoa ei pois suljeta

tämä on yksi episodi ja kyllä toivon itse että on tulevien vaalien jälkeen hallituksessa ketä tahansa niin se hallitus kunnioittaisi aidosti parlamentarismia

voin toivottaa onnea sille taipaleelle jolla pyritään syrjäytymisuhan alla olevia nuoria saamaan siihen asentoon että heillä on riittävä ammattitaito he voivat työllistyä ja niin edelleen

ei ole vaivatta sopusoinnussa totuuden kanssa mitä oppositiosta on viimeisen viikon aikana väitetty siitä panostetaanko omaishoitajuuteen panostetaanko kotona tapahtuvaan hoitoon ja hoivaan

toisekseen sarjassa lainsäädäntöä josta itse pidän siksi että valiokunnan mietinnössä jos tämän jaksaa lukea aidosti kerrotaan mistä on kysymys mitkä ovat ongelmat

vain eduskunnan meidän keskinäiset korrektiussäännöt jotka ainakin joskus ovat olleet voimassa estävät sanomasta tämän enempää

hän on useita kertoja puhunut siitä miten meillä on taloudellisesti vaikeat ajat ja pitää tehdä vastuullisia pitkäjänteisiä päätöksiä

jos työnhakijalla on oikeus muutosturvaan hänelle maksetaan muutosturvan mukaista peruspäivärahan muutosturvalisää ja ansiopäivärahassa muutosturvan ansio osaa

meidän esityksessämme niitä on ainakin viisi kappaletta ja puhutaan miljardiluokan asioista puhutaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseen aivan keskeisesti liittyvistä kysymyksistä

on kannatettavaa se että olemme säätämässä lakia jossa turvakotipalvelujen rahoitus siirretään valtiolle

tämän yritysverouudistuksen osinkoverouudistuksen alle ovat hautautuneet kehyspäätöksestä hyvin hyvin monet asiat

nyt etsitään mallia jolla tuo raha ei mene yleisiin valtionosuuksiin vaan joka kohdentaa tuon uuden rahan aidosti oikeasti omaishoitajien jaksamiseen

vielä reilu vuosi sitten hallitusohjelman julkistamisen yhteydessä pääministeri puhui tämän vaalikauden suurimpana rakenteellisena uudistuksena kuntauudistuksesta kuntarakenneuudistuksesta

ensinnäkin pääministeri lupasi eduskunnan kyselytunnilla noin kuukausi sitten että riippumatta työmarkkinaratkaisusta hallituksella on ja tulee olemaan päätökset työurien pidentämiseen liittyen

tänään me tiedämme millaiseksi kuntakarttakohellukseksi tuo suuri rakenteellinen uudistus on tekemässä mahalaskua

myönnän kannan vastuuni siitä että en antanut valmistella lakia budjettiaikataulussa

tuolloin ei edes hyväksytty ajatusta siitä pitäisikö sittenkin miettiä palveluita ensin pitäisikö miettiä sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä ja myös rahoitusta ensin

en löydä sieltä noita hallituksen linjauksia ja niitä omia päätöksiä mitä työurien pidentämisen osalta ihan oikeasti tapahtuu

halutaan tehdä hyvä laki ja tuoda rahaesitys ensimmäisessä lisätalousarviossa tai toisessa miten tässä nyt vuosi lähtee liikkeelle ja tuo laki tulee voimaan heinäkuun alusta ensi vuonna

siellä on oppisopimuskoulutuksen parantamista ja siellä on osatyökykyisyyteen liittyviä asioita joilla työtunteja tähän maahan lisää saadaan mutta ne työurapäätökset jotka esimerkiksi eläkepolitiikan osalta ovat ihan välttämättömiä missä nuo päätökset ovat